arvoisa puhemies

viljelijät ovat erittäin vastuullisia luonnon kasvukunnon turvaamisessa sillä vain hyvin hoidettu luontosuhde tuottaa hyvän sadon

onkin ollut hieman outoa lainsäätäjän logiikkaa että viljelijät levittäisivät kaiken varalta kilohinnaltaan varsin arvokkaita torjunta aineita pelloille tai varastojensa nurkkiin

merkinnät torjunta aineiden vaarallisuuteen ja tukesin vaatiman käyttäjän luvanvaraisuuden kriteereihin liittyen eivät saa tämän lakimuutoksen tulkinnan myötä kiristyä tästä lakiesityksen kirjauksesta

arvoisa puhemies

tässä on valiokunta harvinaisen laajasti kyllä kuullut näitä postinjakelutoimijoita ja tämä on aika yksimielinen ollut niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa toi esiin

meillä ylivieskassa vastaavaa keskustelua käytiin noin kaksi vuotta sitten kun meillä siirtyi lehdenjakelu yksityiselle yritykselle

se sama huoli oli silloin niissäkin keskusteluissa eli että nyt jää harvaan asuttujen alueiden ja laita alueiden posti jakamatta

mutta ainakin tällä hetkellä kaikki ovat olleet hyvin tyytyväisiä tähän jakelupalveluun mitä tehdään

posti käy muun muassa meidänkin postilaatikollamme muutaman kerran viikossa ei enää joka päivä koska sitä kirjepostia ei enää kulje sitä samaa määrää mitä on aikaisemmin kulkenut

itse näkisin että tämä esitys ja varsinkin tämä mietintö on harvinaisen hyvin tehty ja olen kyllä hyvin mielelläni kannattamassa tätä mietintöä

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

tunsin sen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista sija käsittelyn pohjana liikenneviestintävaliokunnan mietintö kymmenen kautta kaksituhattakuusitoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu on päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

ensimmäisen käsittelyn etelän paljastuksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on liike ja viestintävaliokunnan mietintö yksitoistatuhattakaksisataakuusitoista tee päätöstä lakiesityksen

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa herra puhemies

pidänkin hyvänä nyt näitä kirjauksia

ja nyt on sikäli tervehdittävä että tulee tätä yhteisöllisyyttä kylille lisää kun tätä rahaa saadaan sinne kylätoiminnan tukemiseen

merkittävänä saavutuksena on myös tämä makeran pääomittaminen jolla nämä maatalouden investoinnit saadaan nyt turvattua nousuun jotta meillä jatkossakin on kilpailukykyinen maatilatalous

arvoisa rouva puhemies

vihdoinkin tämän välikysymyksen myötä keskustelemme tässäkin salissa maataloudesta viljelijöiden taloudellisesta ahdingosta sekä kotimaisesta ruoasta

maatalouden kriisi on jatkunut liian pitkään

tässä keskustelussa täällä olisin toivonut oikeaa pohdintaa maataloutemme tulevaisuudesta ja muuta kuin tavanomaista poliittista kinastelua

löytyvätkö ratkaisut biotalouden ja uusiutuvan energian alalta eurooppalaisella mallilla jossa hajautetun energiantuotannon avulla maatiloille saadaan lisää rahaa vaikkapa aurinkopaneelien vuokratuottoina tuotantorakennusten katoilta

työtä se ei tiloille lisäisi mutta sitä kaivattua rahaa sekä puskuria luonnonolosuhteista ja markkinaheilahteluista johtuvaan epävarmuuteen se toisi

arvoisa rouva puhemies

monin kohdin nykyinen lainsäädäntö on ollut käytännössä erittäin tulkinnanvarainen ja epäselvä traktoreiden ajokorttien osalta

lainsäädännön muutoksella onnistutaan poistamaan käyttötarkoitukseen perustuva traktoreiden luokittelu yksinkertaistamalla traktoreiden ajokorttiluokat kolmeen luokkaan

ajokorttiuudistukseen ehdotetaan siirtymäsäännöstä jonka turvin nykyisiä rekisteröityjä nopeita traktoreita voidaan vuodenvaihteen jälkeen ajaa nykyisillä traktorin ja henkilöauton ajokorteilla maa ja metsätalouden ajoissa kuten tähänkin saakka

alkuperäinen esitys olisi johtanut siihen että liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi kautta maataloustraktoriksi rekisteröidyn traktorin ajamiseen olisi vuodenvaihteen jälkeen tarvittu uusi lt ajokortti tai kuorma autokortti

valiokunnan mietinnön mukaan liikenne ja viestintäministeriössä suunnitellaan mittavia ajokortteja ja ammattipätevyysvaatimuksia koskevia säädöshankkeita

ajokorttilain kokonaisuudistuksen yhteydessä pitää tarkastella myös traktoreiden hallintaan liittyviä kriteereitä pelkän teoriaosaamisen lisäksi

kun traktoriin kytketään vielä kuormattu perävaunu yhdistelmän hallittavuus poikkeustilanteessa on täysin toisenlainen vaikkapa rekkayhdistelmään verrattuna

käytännön arkityössä moni rekkakuski on esimerkiksi yritykseni työssä kertonut ottaneensa lyöntivälejä sydämeensä kun yhdistelmä onkin korjausliikkeeseen reagoinut rekkaan verrattuna täysin poikkeavalla tavalla

jos tämä elämänsä traktorilla ajanut henkilö rekisteröi uuden traktorin tämän lain voimaantulon jälkeen hänen on käveltävä koulunpenkille hakemaan lt ajo oikeus vaikka teknisesti traktori on täsmälleen sama kuin tämän vuoden loppuun rekisteröity traktori

valiokunnan mietintöä lukiessa toivon että seuraavassa ajokorttilain kokonaisuudistuksessa valiokunta kuulisi herkällä korvalla myös traktoriyrittäjiä sekä heidän asiantuntijoitaan

nyt valiokunnan mietinnössä korostuu poikkeuksellisen vahvasti huoli kuorma autoliikenteen kilpailuhaitasta johon tuskin ajokorttilainsäädännöllä voidaan puuttua

käytännön tilanteissa niin kuorma autoille kuin myös nopeille traktoreille löytyy markkinoilta omat vahvat erikoisalueensa joilla molemmat kuljetusvälineet voivat järkevästi toimia